sosiaalipuoli on kytkettävä entistä paremmin terveydenhuoltopuoleen koska ne asiat joita näillä sektoreilla käsitellään liittyvät myöskin arjessa ja käytännössä erittäin paljon toisiinsa

lopuksi haluaisin kysyä kun puhutaan nuorten pulmista asiasta mikä on myöskin tällaisia ongelmia joita pitäisi ihan oikeasti ruveta pikkuhiljaa purkamaan

huomauttaisin vielä siitä että monilla kunnilla on tällä hetkellä sellainen tilanne että ne tarvitsisivat harkinnanvaraista avustusta muun muassa siihen että saisivat pikaiset huostaanotot joita erittäin monissa kunnissa joudutaan tekemään paljon että he saisivat sosiaaliterveysbudjettinsa pysymään reilassa

jos ei tiedä mihin menee nukkumaan ja mistä herää niin esimerkiksi työpaikan etsiminen on perin vaikeaa

arvoisa puhemies

jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan tehdään kunnan valtionosuuteen tasausvähennys

luonnollinen logaritmi muunnetaan prosenttiyksiköiksi

minä toivoisin että tuota harkinnanvaraista avustusta tällaisissa tapauksissa kun laki ei sitä kiellä voitaisiin myös antaa sellaisille kunnille jotka eivät näistä lastensuojelun haasteista selvästikään tällä hetkellä selviä

kuulostaa todella läpinäkyvältä selkeältä ja yksinkertaiselta vai mitä

arvoisa herra puhemies

on aivan kohtuutonta että suomi ja muutama muu talouttaan vastuullisesti hoitanut valtio joutuu nyt tässä tilanteessa kantamaan jättimäistä ja yhä vain kasvavaa taakkaa muiden veloista

arvoisa puhemies

emme missään oloissa kannata myöskään eurobondeja jotka tässä keskustelussakin välähtävät ja ovat välähtäneet jo pitkään ja niitä suunnitellaan

kreikan on irrottauduttava eurosta ja palattava drakmaan

arvoisa puhemies

tälle ensiavulle aivan olennainen edellytys on ollut että nämä maat itse ryhtyvät päättäväisiin toimiin joilla taloutta tasapainotetaan

arvoisa puhemies

hallitus ja varsinkin ministeri urpilainen aikaisemmin totesi että suurten jäsenmaiden auttamiseen rahkeemme eivät riitä ja piikki on siltä osin kiinni mutta tämähän ei näytä nyt sitten pitävän ollenkaan paikkaansa eli takki on kääntynyt hallituksella tässäkin asiassa ja avainministereillä

terve ydin ei edellytä liittovaltiota

ongelmamaidenhan pitäisi ilman muuta itse ottaa nyt itseään niskasta kiinni ja katkaista velkaantumiskierteensä omalla ripeällä ja päättäväisellä toiminnalla

arvoisa puhemies

nekin jotka ovat hoitaneet talouttaan hyvin kuten suomi joutuvat maksamaan lopulta satoja miljardeja euroja maille joiden talouspolitiikka on täysin holtitonta

yhteisvastuuseen siirtyminen kaksinkertaistaisi suomen valtion velkamäärän

tämä tarkoittaa tietysti panostamista erityisesti koulutukseen ja osaamiseen tutkimus ja kehitystyöhön sekä yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta huolehtimiseen

kyllä on käsittämätöntä että esimerkiksi tutkimus kehitys ja innovaatiotyöstä ja koko innovaatiopolitiikan työkaluista suurin piirtein toistakymmeneen vuoteen ensimmäistä kertaa leikataan niin rajusti

arvoisa puhemies

ministeri urpilainen sanoi että ei ole minkäänlainen vaihtoehto se että me emme nyt osallistu espanjan ja siis myöhemmin uusien kriisimaiden tukemiseen

mitä siinä tapahtuisi jos suomi päättäisi nyt että nyt se on loppu näin suurelle kansantaloudelle kuin espanja me emme ryhdy minkäänlaisia takuita ja riskirahoituksia antamaan enää

mutta jos me nyt valitsemme tämän linjan niin kuin hallitus näyttää nyt jo valinneen että me jatkamme tätä kriisimaiden tukemista riskien kasvattamista me saamme tehdä sitä maailman tappiin loppuikämme

jos hyvin talouttaan hoitanut suomi ei ota lusikkaansa tästä sopasta me jatkamme tätä rahan lapioimista ainakin tukien lapioimista ja riskien kasvattamista sitten täältä ikuisuuteen

keskusta ei ainakaan lähde tähän emmekä me missään tapauksessa hyväksy tätä

arvoisa puhemies

oppositio ja erityisesti kansanedustaja gustafsson tuossa arvostelivat kovasti hallitusta petetyistä lupauksista ja vaikka taakse ei saisi katsoakaan sen minä tiedän minun on pakko muistuttaa ammattikorkeakoulukenttää erittäin hyvin tuntevana että ministeri gustafssonin aikana leikattiin todella rajusti kaikkein rajuimmin ammattikorkeakoulujen rahoituksesta ja kun ne olivat henkitoreissaan hänen puoleensa käännyttiin ja hän lupasi pyhästi ammattikorkeakouluväen läsnä ollessa että nyt leikkaukset loppuvat ja sitten indeksiä ei jäädytetä mutta kävi aivan täysin päinvastoin

arvoisa puhemies

kyllä niin on että näitten sote linjausten jälkeen hallituksen suurkuntahanke näyttäytyy yhä vahvemmin valtapolitiikalta vaikka pääministeri sen tuossa kiisti

kuvitteletteko te todellakin että lääkärijonot lyhenevät palvelut paranevat ja kuntien taloudet automaattisesti pelastautuvat sillä että päätösvaltaa keskitetään kokoomuslaisille ja demareille

arvoisa puhemies

tämä on ihan fakta

alempiasteinen tieverkko on maakunnassa surkeassa kunnossa siis surkeassa kunnossa eikä paremmasta ole tietoakaan kun kuuntelee hallituspuolueiden edustajia esimerkiksi jopa hallituspuolueiden keskisuomalaisia edustajia

kaiken lisäksi kuten täällä on mainittu lentoliikenne maakunnan keskuksesta pääkaupunkiseudulle olisi loppunut ilman rajusti velkaantuvan vahvan peruskunnan jyväskylän satojentuhansien eurojen tukea flybelle

arvoisa ministeri näin ei voi jatkua

koska hallitus lopettaa keski suomen totaalisen syrjimisen liikennepolitiikassa ja mitä te aiotte tehdä jyväskylän lentoliikenteen turvaamiseksi

kuntalaisilla ja päättäjillä on oikeus vaatia ja odottaa hallitukselta lopullisia ja järkeviä sote linjoja ja varmoja tietoja muista käynnissä olevista uudistuksista sitten vasta voidaan selvittää ja tehdä päätöksiä

arvoisa herra puhemies

vaikka nyt koko maailmaa ravisteleekin syvä taantuma on aivan selvää että ammattiosaajille on kova kysyntä jatkossakin

teollisuuden ja palvelujen työnantajat ovat arvioineet että yritysten tarvitsemasta uudesta työvoimasta noin puolelta odotetaan ammatillista peruskoulutusta

erityisen suuri riski se on pelkän peruskoulun käyneille

myös palvelutyönantajat ovat arvioineet että yksityisille palvelualoille rekrytoitavasta työvoimasta jopa kahdelta kolmasosalta edellytetään ammatillista peruskoulutusta

koulutuksesta ja sivistyksestä tehtävien rajujen leikkausten sijaan odotin hallitukselta vieläkin kokonaisvaltaisempaa toimenpideohjelmaa nuorten auttamiseksi

suurin osa poistumaa on käytännön työtehtävien ammateista kuten teollisuudesta rakennusalalta maa ja metsätaloudesta sekä palvelualoilta joten työtilaisuuksia käytännön osaajille on tulossa erittäin runsaasti

ammattiosaamisen lisäksi riskiryhmään kuuluvat nuoret tarvitsevat paitsi elämänhallinnan myös työelämän taitoja jotta he oppivat noudattamaan työelämän pelisääntöjä

ensimmäinen työkokemus on nuorelle äärettömän tärkeä

haasteena onkin miten opistotasoinen koulutus korvataan toisen asteen ammatillisella ja ammattikorkeakoulutuksella niin että saamme tulevaisuudessa riittävästi yrittäjiä

arvoisa rouva puhemies

näillä toimilla on yhä tärkeämpi rooli nuorten auttamisessa

alaikäisten lasten tilanne on arvioitava ennen kuin heitä ryhdytään palauttamaan esimerkiksi afganistaniin irakiin ja somaliaan

mehän tiedämme että maahanmuuttovirasto migri on hiljakkoin tehnyt linjauksen että näitä kyseisiä maita voidaan pitää riittävän turvallisina palautuksiin

koulujärjestelmää ja koulutusta tulee kehittää siten että oppilaitoksissa koulutetaan tämän päivän opiskelijoista tulevaisuuden yrittäjiä korvaamaan eläkkeelle siirtyvien panos kansantaloudessamme

kumpaankin ongelmaan voidaan puuttua ennalta jos vain halutaan

kyse on pitkälti työterveyshuollon ja kunnallisen terveydenhuollon toimenpiteistä

olen tuon järjestön kanssa kyllä hyvin pitkälle samaa mieltä siitä että jo ykn lapsen oikeuksien sopimuksen perusteella on kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa arvioitava sen vaikutus lapsiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

perhehoitolakiesityksen perusteluissa todetaan yksiselitteisesti että perhehoidon määrää halutaan ja sitä pitää lisätä eikä ainoastaan lasten ja nuorten perhehoidossa vaan myös aikuisten hoitomuotona

sosiaali ja terveydenhuollon mahdollisuudet selvitä urakastaan muuttuvat entistäkin vaikeammiksi ja samalla muuttuvat sitten nämä muutkin toimet muidenkin hallinnonalojen toimet entistä hankalammiksi

perhehoito määritellään nyt sijoitettujen lasten ja nuorten ensisijaiseksi hoitomuodoksi kuten esimerkiksi ruotsissa ja norjassa on tehty jo aikoja sitten

kovia kokeneita lapsia ei pidä palauttaa takaisin olosuhteisiin joissa heillä ei ole mahdollisuutta käydä koulua tai saada sosiaali ja terveyspalveluja suojaa hoivaa psykososiaalista tukea

lapsen sijaishuolto järjestettäisiin jatkossa laitoshuoltona vain jos sijaishuoltoa ei voitaisi järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla muutoin

lisäys on ainakin aluksi tarpeen suunnata hallitusohjelman mukaisesti alueellisen työvoimatarpeen mukaan ja kasvukeskuksiin

arvoisa puhemies

välttämätön edellytys on se että perhehoitajan tukea lisätään ja sosiaaliturvaa muun muassa työterveyshuoltoa parannetaan

me emme mielestäni sivistysvaltiona saa syventää haavoittuvassa asemassa olevien lasten traumaa ja tehdä yhä vaikeammaksi heidän mahdollisuuttaan eheytyä ja kasvaa terveiksi aikuisiksi

maahamme on viime vuosina onnistuttu luomaan yksi maailman edistyksellisimmistä innovaatiojärjestelmistä

uusi teknologia uudet tuotteet ja tuottavuuden parantuminen ovat olleet keskeinen syy suomen talouden muuta euroaluetta nopeampaan kasvuun

arvoisa puhemies

on merkittävää että tunnustamme vihdoin laissa sen tosiasian että myös huostaan otettu lapsi voi elää perheessä perheenjäsenenä turvallista ja tavallista lapsen elämää

kohta tässä salissa puhutaan muun muassa perhehoidosta ja siksi haluan mainita että alaikäiset turvapaikanhakijat ja turvapaikan saaneet tarvitsevat perhehoitopaikkoja suomeen

siksi täytyykin jälkeen kerran ihmetellä miksi hallitus ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin nyt aikoo leikata julkista innovaatiorahoitusta uuden kasvun voimavaroja

mielellämme tietysti toivoisimme että löydettäisiin heidän omista kulttuureistaan tulevia aikuisia jotka haluaisivat valmentautua perhehoitajiksi

se on erittäin hyvä koska valtiovarainministeriössä ei oikein mielestäni ymmärretä näitten ihmisten tilannetta jotka ovat näitten ylimääräisten eläkkeitten tarpeessa